sehän on tehtävä

mutta eihän se lähtökohta ja uskomus siihen että pelkästään näin voitaisiin estää ampuma aseturmat pidä paikkaansa

mutta meillä on täällä käsittelyssä nyt monia hyviä asioita jotka toivon mukaan parantavat taloutemme toimintaedellytyksiä

yhtenä niistä nämä työttömyysturvaan liittyvät uudistukset joista ehkä tämä suojaosuus on nyt keskeisin

mitä tulee siihen malliin jota vaaditte minun täällä esittelevän niin kehotan teitä ensin lukemaan terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen äskettäin julkaiseman esityksen

en voi ymmärtää millä tavalla meidän liittomme perustaa tai asemaa vaarantaisi se että kaikki ihmiset jotka rakastavat toisiaan voisivat nauttia siitä samasta onnesta ja kantaa sitä samaa vastuuta kuin me olemme tehneet

tämmöisen muutoksen todennäköisyys on kuulemma sellainen että kun se merkitään niin nollan ja pilkun jälkeen tulee kaksikymmentäneljä nollaa ja sitten seitsemän eli lottovoittokin on vielä kevyttä kamaa sen epätodennäköisyyden rinnalla

siis tästä tässä on lopulta kysymys

se on sama jonka olen itse esittänyt tässä jo useampi kuukausi sitten ei nyt aivan sama mutta meillä on erittäin pitkälti samat näkemykset

sen lisäksi on kysymys myöskin siitä että taitetun indeksin lisäksi tämän eläkkeiden rahoituksen turvaamiseksi on laadittu muitakin keinoja elinaikakerroin on se toinen

täällä on väitetty että tässä ei ole kysymys tasa arvosta

aivan kuten edustajat mustajärvi ja larikka täällä ovat todenneet tämä lakiesitys on tulipalojen sammuttamiseksi välttämätön

jos en olisi naimisissa edustaja modigilla olisi oikeus mennä kanssani naimisiin vaikka hän ei rakastakaan minua

on se pieni apu muutamakin euro köyhässä taloudessa etenkin kun hallitus on tehnyt muuta toisin kuin näissä vastalauseissa etenkin perussuomalaisten vastalauseessa väitetään

en käy sitä enää tässä läpi

mutta toisaalta kun tämän kääntää sitten tänne työttömyysturvan puolelle on tietenkin mitä adjektiivia nyt käyttäisin lähinnä irvokasta että työttömyysturvan heikennykset polttavat taloja juankoskella

keskeisin periaate on se että riittävän isoille alueyksiköille turvataan terveydenhuollon rahoitus kokonaisuudessaan ja ne järjestävät ja myöskin tuottavat palvelut jotka tarvitaan sen turvaamiseen että kaikki suomalaiset saavat tasavertaisesti terveydenhuollon palveluja

eikö esimerkiksi suojaosa olisi ollut tarpeellinen tässä jo viimeisen kymmenen vuoden aikana

zyskowiczille siitä että hän provosoi minut osallistumaan tuohon äskeiseen sormenjälkikeskusteluun koska muussa tapauksessa olisin joutunut täysin kohtuuttomaan tilanteeseen eli syksyn ensimmäisessä puheenvuorossa kiittämään hallituksen istuvaa ministeriä

sen sijaan edustaja modigilla ei ole oikeutta mennä naimisiin sen naisen kanssa jota hän rakastaa

tämän kokonaisuuden arvioimiseksi vaikka olen itse sitä mieltä ollut ja olen aina ollut että taitettu indeksi ei ole oikeudenmukainen ja olen sitä mieltä jossain määrin edelleenkin haluan nyt kuitenkin antaa sille työryhmälle työrauhan

tässä sanotaan että hallitus ikään kuin ei olisi tehnyt mitään tai ei ole korottanut lapsilisiä

tai eikö työssäoloehtoa olisi voitu lieventää ja omavastuuta pienentää jo aiemmin

näinhän tässä on tapahtunut kun juankosken vapaapalokunnan aktiivit paitsi tavanneen

se on se keskeinen ongelma ja se ei poistu sillä että kehotetaan ihmisiä menemään yksityislääkärille tai sanotaan että se on hyvä

sen jälkeen tuotakoon ratkaisut tänne meidän pohdittavaksemme ja tehkäämme sellaiset ratkaisut että ilkeämme ketkä sitten ovat vielä niitä tuleville eläkeläisille ja oleville eläkeläisille toreilla ja turuilla esittelemässä ja kehtaamme niitä aidosti myöskin esitellä

sen sijaan kuitenkin hallitus päätti jo aiemmin korottaa esimerkiksi toimeentulotuen lasten perusosaa mikä on kaikkein pienituloisimmille parempi ratkaisu kuin se että lapsilisää olisi korotettu koska lapsilisä olisi leikkaantunut pois toimeentulotuesta

joka tapauksessa ministeri risikkohan ansaitsee kiitoksen paitsi siitä että tämä laki lisää tämän yhteiskunnan inhimillisyyttä merkittävästi niin myöskin siitä että ministeri risikko on tullut samalla määritelleeksi ja myöskin eduskunnan avustuksella nyt määritellään täsmällisesti kuinka pitkä aika on väliaikainen

mutta nyt kun teemme nämä uudistukset mikä on oikein hyvä asia niin on kyllä pidettävä huolta perusturvan ensisijaisiin etuuksiin ja toisaalta toimeentulotukeen liittyen siitä että tällainen kannustusloukku on olemassa kuitenkin edelleenkin

tämä looginen yhteys tässä on

te olette aivan oikeassa siinä että esimerkiksi hammashoito ei onnistu tuosta vaan kertalinttuulla se lopettamalla

ja tämä on aika kuvaava yhteys sovitellun päivärahan ja muittenkin työttömyysturvan aiempien heikennysten myötä sillä sellaisena soviteltua päivärahaa ja sen heikentämistä tänne eteenpäin voi kuitenkin pitää ja se nyt tässä tapauksessa konkretisoituu selkeänä ongelmana

mutta me voimme lähteä kulkemaan kohti sitä kehitystä että ihmiset voivat saada varallisuudestaan riippumatta ja sosiaalisesta asemastaan riippumatta ne palvelut myös sitten sieltä yksityislääkäreiltä jotka niitä edelleen järjestävät ja että rahoitusjärjestelmä on sellainen että kaikki pystyvät palvelut hankkimaan riippumatta siitä kuka ne tuottaa

keskustan vastalauseen osalta tekee mieli korjata että minä voin kertoa edustaja saarikolle joka taisi jo poistua täältä syyn siihen miksi niitä ei korotettu

se oli huonon omantunnon peittelyä

mustajärvi teki onko vapaapalokuntalaisuus sitten jotenkin ikään kuin parempaa toimintaa

kaiken kaikkiaan kyllähän niin suomessa kuin muuallakin erityisesti yhdysvalloissa suomessa ei ehkä viime aikoina niin pahasti kuin muualla poliittiset päättäjät jättivät hoitamatta heille kuuluvan tehtävän

alun perin tarkoitus hallitusneuvotteluissa näin oli mutta kun rahat loppuivat ja kun te edellinen hyvä hallitus olitte niitä korottaneet juuri vähän aiemmin niin katsottiin että jos jostain pitää tinkiä niin tingitään sitten tästä

ne työmarkkinatukea saavat jotka joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen korkeitten asumiskustannusten vuoksi jäävät siihen kannustusloukkuun edelleenkin

asko seljavaara tuolla lääkäripalveluyhdistyksen joka edustaa tätä yksityissektoria erittäin voimakkaasti seminaarissa järjestetyssä paneelissa ja ei siellä kyllä osoitettu tälle laille suurta suosiota juuri siksi että siitä puuttuu tämä keskeisin elementti

se on tietenkin monessa mielessä mitä ansiokkainta toimintaa mutta entä verrattuna nyt esimerkiksi toimimiseen julkisessa luottamustoimessa tai joissain muissa tehtävissä jotka ovat sinänsä välttämättömiä

vähän tässä tietysti tämän lain säätämisen yhteydessä ja nyt sitten lopputulosta katsoessa tulee semmoinen tuntuma että vuoret järisivät ja syntyi hiiri mutta se on väärä arvio

kun te olitte viime syksynä huolissanne siitä että työmarkkinatuen tarveharkintaa ei poistettu eikä näitä vähimmäisetuuksia korotettu niin nyt kuten edustaja vehviläinenkin tietää juuri tänään sosiaali ja terveysvaliokunnassa oli käsittelyssä esitys jossa tarveharkinta poistetaan ja veikkaanpa että tämä hyvä hallitus vielä korottaa näitä vähimmäisetuuksiakin tämän kauden aikana

minä olin itse sairaanhoitopiirin hallituksessa kahdeksan vuotta ja kun edustaja satonen sanoi että häneen ei ole otettu yhteyttä tai ei tiedetä keitä siellä on niin en minä tiedä kuka sitä kyseistä himmeliä johtaa

tästä syystä sekä asumistukea että työmarkkinatukea tulee jatkossa kyllä korottaa niin että toimeentulotukea tarvittaisiin vain äärimmäisissä tapauksissa

muuten olen sitä mieltä että se väliaikaisuus on tässä tapauksessa ollut kohtuuttoman pitkä erityisesti niille omaisille jotka eivät ole saaneet läheisiään lähelleen tämän kotikuntalain rajoitteen vuoksi

valtiolla ja kunnillakin on pitkä ja vähemmän ansiokas historia erilaisten työttömyysturvatukien käytössä välttämättömien tehtävien hoidon kustantamiseksi ja kyllä tältä osin asiaan pitäisi saada selkeästi parannus

valvonnasta on pidettävä kiinni ja sen on oltava myöskin uskottavaa ja sellaista että se puuttuu oikeasti niihin epäkohtiin

te olette ymmärtääkseni plastiikkakirurgi ja sen alan ellette paras niin parhaita asiantuntijoita tässä maassa mutta ortopedi te ette ole

no minun ei ehkä välttämättä tarvitse tietääkään koska kuopio onneksi siihen himmeliin ei kuulu mutta olettaisin kyllä että jos pohjois savon perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito olisi ikään kuin yhdennetty kolmeen kuntaan jolloin väestöpohjakin nyt ehkä juuri ja juuri riittäisi epäilen kyllä sitäkin niin kyllä se nyt joka tapauksessa palvelisi niitä asukkaita paljon paremmin kuin se ympäriinsä haulikolla ammuttu kahdeksan kunnan malli

siis ylipäätään se että tämä laki syntyy on hyvä asia mutta toki siihen liittyy muutamia kysymyksiä joista minäkin uskon että valiokunnassa osaan saadaan vastauksia ja osaan ei saada

mutta eihän tämä kreikan kriisi ole ole vahvistanut uskoa siihen että tämmöinen tiukka ote jatkuisi tai ei se tietysti voi jatkua kun ei sitä oikein ole ollutkaan tai että se edes nyt alkaisi tästäkään

mutta uskon teidänkin kuitenkin ymmärtävän että ihmiseltä jolla on molemmat jalat joista toinen on ehkä vähän viallinen tervehdyttämällä se jalka saadaan parempi tulos kuin tekemällä jalattomalle ihmiselle proteesi

ja jos himmeleitä nyt tehdään niin olisi tietysti kohtuullista että niihin himmeleihin ripustautuvat työntekijät tietäisivät mistä on kyse jo vähän aiemmin kuin nyt kun ikään kuin uudet virastot ovat ovella

on kuitenkin todettava että nämä hallituksen esitykset jotka koskevat perusturvaa tässä yhteydessä ovat erittäin kannatettavia ja olihan se nyt aika ainutlaatuista että kun sosiaali ja terveysvaliokunta kuuli asiantuntijoita tästä työttömyysturvalain uudistuksesta niin kolmikannan edustajilla ei ollut oikeastaan enää muuta parannusehdotusta kuin sähköisen palkkatodistuksen aikaansaaminen

suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä jota tämäkin asia koskettaa perustuu asumisperusteiseen sosiaaliturvaan eli siihen että ihmisten oikeudet ja myöskin velvollisuudet määräytyvät sen mukaan missä he asuvat sen mukaan missä maassa he asuvat ja sitten maan sisällä vielä myöskin kotikunnan mukaan

siitähän tässä on kysymys

kun olen tiedustellut aika moneltakin keskeisessä tehtävässä olevalta te keskuksen tai minkä tahansa muun viraston työntekijältä jonka pitäisi nyt aviin tai elyyn siirtyä tiedättekö te mihin te oikeasti olette menossa niin yksiselitteinen vastaus on että emmepä juuri

nimittäin kun maastrichtin sopimuksessa on tämä bail out periaate niin kun se nyt tuli ensimmäisen kerran käytännössä koeteltavaksi tässä kreikan kriisissä niin mitä tapahtui

meillä on terveydenhuoltojärjestelmä jonka sairas jalka olisi voitu hoitaa kuntoon tekemällä tähän yhteyteen nyt järjestämis ja rahoituslaki mutta sen sijaan hallitus poliittisten erimielisyyksiensä vuoksi ei siihen pystynyt

sehän hylättiin heti kun ikään kuin käytäntö sitä vaati

ja arvoisa puhemies ei se voi olla niin kuin täällä oliko se nyt edustaja torniainen vai joku taisipa edustaja tölli sanoa että on vain yksi malli

ja aivan samalla tavalla ekpn pääjohtaja trichet taisi vielä muutama päivä aiemmin sanoa että ekpn hallintoneuvosto ei ollut edes keskustellut siitä mahdollisuudesta että keskuspankki ostaisi valtioitten velkapapereita

on kyllä myönnettävä itsekin että kauheasti pitäisi pinnistellä jos nyt hirveästi pitäisi keksiä sellaisia laadullisia parannuksia joihin tämä hallitus ei vielä olisi puuttunut

kyllönen sai työvoimapalvelulain keskusteluun ja joka kuuluu suunnilleen näin sanoo että pitäisi tietää sotilaiden hyvä

se otti sen jalan kokonaan pois siltä potilaalta jättämällä säätämättä tämän lain

siltä kannalta tämä kustannustenjako on hieman mielenkiintoinen ja ehkä joltain osin vähän kyseenalainenkin kun kustannusvelvollisuus erotetaan sen palvelujen tarjoajasta eli ikään kuin tämä lähettävä kunta jää maksuvelvolliseksi

arvoisa puhemies

peruskiertäviltä olkaa hyvä ja jos ed

olen myöskin edustaja rehulan tapaan tyytyväinen siitä että tämä somlan rahoihin kohdistuva leikkaus itse asiassa korjataan tässä

ei se niin ole

nyt sitten klenkataan siihen saakka kunnes se laki annetaan ja toivottavasti siitä saadaan sellainen että se saattaa tämän järjestelmän kuntoon mutta siinä menetetään nyt kyllä hyvää ja kallista aikaa

asko seljavaara käytti erinomaisen ja mielenkiintoisen puheenvuoron jossa hän erityisesti tuossa lopussa kuvasi ongelmaa mikä liittyy tähän palvelusetelin myöntämiseen

kyllä täytyy olla hallitusohjelmaa lukien asian niin että kunnat yhdessä valtion kanssa neuvotellen päättävät siitä miten se homma hoitui

toivon kyllä että jatkossa pidetään huoli siitä että somlan rahat saadaan sellaiselle tasolle ettei tämän tyyppistä sinänsä positiivista tapahtumaa joka tässä nyt tuli enää tarvitse toistaa

eli näinhän se kehitys meni

esimerkiksi tampereen te toimistossa on useita virkoja ja viransijaisuuksia täyttämättä toimintamenojen supistamisen vuoksi ja tuo lakimuutoshan tuo todella paljon uusia tehtäviä jotka eivät liity työnvälitykseen lainkaan

arvoisa puhemies

olen samaa mieltä siitä että ensi hallitusohjelmaneuvottelujen yksi keskeisimmistä kysymyksistä on sopia tästä rahoitus ja järjestämismallista koska näitä erilaisia himmeleitä nyt tulee paras lain perusteella ja ilmeisesti myöskin tämä teidän äsken mainostamanne sote malli joka on siis kokeilulaki ja joka ei lopullisesti ratkaise mitään saattaa tuoda vaan uusia himmeleitä

minun tekee mieleni tässä vaiheessa sanoa että tähän puheenvuoroon minua innosti kun luin kanavasta raimo sailaksen artikkelin jonka otsikko on kun poliitikot lintsaavat

nurmes josta nerous hyväksytään ja siellä hallintovaliokuntaan jolle korotus oli perustuslakivaliokunnan sivistysvaliokunnan sekä susien ja terveysvaliokunnan on annettu lausunto hoidetaan

se liittyy puolestaan siihen mistä ministerin kanssa ainakin yritin keskustella ja osittain tietysti keskustelimmekin tuossa debatissa eli tähän kuuluisaan ohituskaistailmiöön

siihen liittyy paitsi tämä periaatteellinen asumisperusteisuusongelma niin tietenkin myös se ongelma miten sitten oikeasti jakautuvat nämä muutot ja miten ne kustannukset jakautuvat

arvoisa puhemies

työt tiettyä työttömyysturvan osalta pystytään pitämään huolen siitä että se tässä jo syksyllä kävi selvästi ilmi että eduskunnan suuri enemmistö on sitä mieltä että työttömyysturvan tarveharkinta tulee poistaa

ministeri nimittäin perusteli sitä että kysymyksessä ei ole erikoismaksuluokan kaltainen ohituskaista sillä että kun tämä palvelusetelin oikeutus ikään kuin myönnetään siellä kunnassa niin näin ei voi käydä

lauslahti kysymys ei ole nyt kilpailukykylamasta kysymys on kysyntälamasta juuri nyt

pidetään siitä huoli vielä tällä kaudella niin voimme olla vielä entistä tyytyväisempiä tähän hallituksen perusturvan parantamiseen

asko seljavaara helsinkiläisenä ja siltä osin asiantuntijana tietää että helsingissä kustannukset saattavat olla todellakin paljon korkeammat kuin esimerkiksi kemijärvellä

poliitikot eivät voi paeta vastuutaan mystifioimalla demonisoimalla tai pokkuroimalla markkinavoimia

totta kai kilpailukyky on tärkeä mutta kuvitteletteko te oikeasti että tämä kelamaksun poisto esimerkiksi paperiteollisuudelta edistää yhtään tippaa suomalaisen paperin vientiä

kauas ei kanna myöskään luxemburgin pääministerin junckerin lammasmainen lausahdus

olen ollut joka kerta mukana mietintöjä laadittaessa ja ne mietinnöt ovat olleet yksimielisiä

jos kemijärveläiset kuten nyt valitettavasti on näyttänyt paljon todennäköisemmin muuttavat tästäkin syystä tai tämän lain mahdollistamana kemijärveltä helsinkiin kuin helsinkiläiset kemijärvelle niin voi olla että vaikka hoidon määrä ei sinänsä muutu niin kustannukset saattavat kemijärven osalta jopa nousta tämän vuoksi ja se ei voi olla perusteltua

mutta jos todellakin on niin ja kun se tosiasiassa on niin ehkä helsinkiä ja näitä muutamia suuria kaupunkeja lukuun ottamatta että kunnissa ei taatusti ole ortopedejä terveyskeskuksen vastaanotolla voi olla mutta kovin satunnaisesti niin varmasti valtaosalla suomen kansalaisista ei ole mahdollisuutta päästä ikään kuin näyttämään sitä polveaan terveyskeskuksen vastaanotolle

jos suomi kuten ehkä on tarpeellista lähtee mukaan siihen toimintaan jossa eurooppalaista politiikkaa yritetään yhdenmukaistaa niin että se on kestävää myöskin tulevaisuuden kannalta ja pitää huolen siitä että jonkinlainen oikeudenmukaisuus myöskin euroopassa säilyy ihmisten välillä myöskin köyhim pien ihmisten osalta niin silloin on välttämätöntä että äänestäjät myös tietävät jo etukäteen mitä ne leikkaukset ovat joita nyt vaaditaan että äänestäjät tietävät mikä on sen politiikan sisältö jolla budjetteja tullaan kenen toimesta sitten tullaankin jatkossa tarkastelemaan

itse asiassa joka kerta kuitenkin olen tuntenut kohtuullista epäluuloa tai epävarmuutta siitä onko se mitä olen ollut juuri parhaillaan päättämässä parasta mitä voimme tehdä

olen kanssanne aivan samaa mieltä että jos se ympäristöveroja ja polttoaineveroja korottamalla tehdään niin ei siinä edes kilpailukyky parane mutta siinä samalla muutetaan verotuksen kohtaantoa sillä tavalla että yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus lisääntyy

mutta ne eivät kavennu ennen kuin terveydenhuollon järjestämis ja rahoitusmalli saadaan sellaiseksi ettei se itsessään lisää ja ole omiaan lisäämään niitä eroja

vaikka hyvin ymmärrän sen että voi itse asiassa kun koko tätä lainsäädännön uudistamista josta kaikki ovat olleet yksimielisiä mutta jota kustannusten vuoksi ei ole voitu tehdä ja saatan kuvitella minkälaista vääntöä itse asiassa vielä tässä viime vaiheessakin kuntaliiton ja ministerien välillä tästä on käyty niin kyllä pitää olla jatkossa tarkkana siitä että tämä ei kustannuksiltaan muutu kohtuuttomaksi itä ja pohjoissuomalaisia kuntia kohtaan jotka tässä todennäköisesti suurimmalta osalta joutuvat kärsimään eikä tietenkään mitään kuntaa kohtaan

yritysten tähän mennessä maksama kelamaksu siirretään veronmaksajien ja sitä kautta pienituloisten maksettavaksi ja myöskin niitten jotka eivät ole edes työssä mutta jotka maksavat etuuksistaan veroa kuitenkin

se edellyttää jo lähetettä erikoissairaanhoitoon

jos erikoissairaanhoidosta ryhdyttäisiin myöntämään palveluseteleitä yksityissektorille niin oltaisiinkin todella mielenkiintoisessa tilanteessa

vain sillä tavalla yhteisesti toimien ja yhteisistä päätöksistä kiinni pitäen ja niitä valvoen mutta samalla huolehtien myöskin siitä että ne päätökset ovat sellaisia että ne kohtelevat ihmisiä tasapuolisesti ja mieluummin jopa niin että kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä kohdellaan vielä vähän tasapuolisemmin kuin paremmassa asemassa olevia vain sillä tavalla ehkä tuleva eurooppa ja suomi sen mukana voidaan pelastaa

silloin pontimena oli se että nimenomaan osakesijoitukset olivat historiallisesti katsoen tuottaneet paremmin kuin muut sijoitukset

lisäksi yksityiskohta joka minua jossain määrin huolestuttaa on se että jos on siis vammainen tai vanhus joka tarvitsee sitä hoitoa siellä uudessa kunnassa ja päättää nyt muuttaa tai hänen omaisensa päättävät jos hän ei itse pysty itsestään huolehtimaan että hän muuttaa mukana niin tähän jää se mahdollisuus kuitenkin että se vastaanottava kunta voi ryhtyä ämpyilemään tämän hoidon tarpeen määrittelyn kanssa

arvoisa puhemies

kantolan puheenvuorossa ed

ukkolalle että erään toisen maan perustuslaissa on oikein mainittu pyrkimys onnen tavoitteluun the pursuit of happiness

jos kunnat eivät siinä tilanteessa pääse yksimielisyyteen ja vastaanottava kunta tekee kielteisen päätöksen palvelujen tarjoamisesta mikä tietenkin tarkoittaa sitä että jos asianomainen ei niitä saa niin ei voi muuttaa niin toki siitä voi valittaa mutta tiedämme että vaikka ilmeisesti tässä tapauksessa voi valittaa hallinto oikeuteen niin siitä huolimatta käsittelyaika on todennäköisesti vähintään puoli vuotta ja se on jo inhimillisyyden kannalta kohtuutonta jos sen joutuu vielä erikseen odottamaan siellä entisessä hoitopaikassa